mutta tälle työlle kaikkea hyvää yhteistyölle ja tosiaan myös liikennevalvonnassa ja muulla puolella ainakin mitä itse olen saanut myös muualta kuulla tämä palaute on ollut yksinomaan positiivista

minusta on tuntunut pahalta kun sanotaan viimeisenkin vuoden aikana erityisesti tuolta oikealta on heitelty että kuntiin on syydetty kuntiin on lapioitu rahaa

koulutuksen kautta myös tämä huomioidaan rajavartiolaitoksen puolella ja uskon että tilanne ja työ on entistä laadukkaampaa

kunnat ovat erilaisia ja useinkin on niin että niissä kunnissa joissa ikäjakauma on vinoutunut myös sitten tulotaso ja verotulot ovat vähäisimmät

olin kuulevinani tuolla työhuoneessa että ministeri totesi muun muassa kiinteistöveron kohdalla kun näitä rajoja muutettiin huomattavasta panostuksesta

nämä ja

reilut

jos taas verotuksessa ovat verrattuna opiskelijaan joka julkista liikennettä käyttää reilusti kolminkertaiset eli voisi sanoa nelinkertaiset tähän omavastuuosuuteen

on muistettava se että tässä ei heti muuta mahdollisuutta ole kuin todella lähteä palveluja ratkaisevasti huonontamaan

tätäkö sitten halutaan tehdä oikeistopuolella

toki sitten jos käyttää esimerkiksi mopoa ja sitten jatkaa matkaa linja autossa tulee päätien varteen kantatien varteen tai toisin päin laskutapa on monimutkaisempi

arvoisa puhemies

kun meillä on erittäin laajat alueet missä nämä etäisyydet ovat pitkiä ja tosiaan sitten poliisin paikalletulo veisi kohtuuttoman ajan niin käytännössäkin on erittäin paljon nyt esimerkkejä siitä että tavallaan rajavartiolaitoksen puolella toimitaan ensin ja kysytään sitten liittyen liikennevalvontaan ja myös tiettyihin muihin asioihin ja yhdessä tehdään paitsi liikennevalvontaa myös sitten metsästykseen liittyvää valvontaa ja niin edelleen

seurujärven käyttämän puheenvuoron johdosta

kun tätä riistavahinkolakia sen mietintöä työstettiin ja silloin aiemmin hyväksyttiin niin kyllä sen henki ja ehdoton edellytys oli se että jos ja kun tahallisesti eläimen omistaja ei tätä vahinkoa ole tavallaan aiheuttanut ollut syypää siihen niin korvaukset suoritetaan täysimääräisinä

eli tosiaan poliisin paikalle saatavuus vie turhan paljon aikaa nykyään monessa tapauksessa

jos opiskelija on ostanut tämän lippunipun tietyksi kuukaudeksi ja hän ei olisikaan siihen oikeutettu on tiettyjä syitä että voi muuttua kesken sen opiskeluvuoden ei ole oikeutettu opiskelijalta peritään kokonaan lipunhinta paitsi se omavastuuosuus ja tämä on koettu todella sitten epäoikeudenmukaiseksi

arvoisa puhemies

niitten puitteissa pystytään varmasti huomattavasti enemmänkin verottamaan näitä suurpetoja

siitä kiitos että nyt tänä syksynä kuitenkin muun muassa ilveksen ja karhun osalta nostettiin merkittävästi näitä lupamääriä

onhan mielestäni voi sanoa hölmöyttä jos näitten kantamäärien anne taan valtavasti kasvaa ja korvauksiin rahaa työnnetään

toisaalta myös vaikeutetaan huomattavasti elinkeinoa ja harrastemahdollisuuksia niin että kyllä siinä mielessä kansallisesti rohkeampia askelia odotan mutta nyt on kuitenkin positiivisia merkkejä siitä

olen realisti ja tiedän että tämä ei tällä vaalikaudella etene minnekään mutta halusin kuitenkin tämän lakiesityksen tehdä

tämä oli ed

kähkösen viimeinen lakialoite näin uskon

toivoisin että vielä jossakin yhteydessä ministeri anttila kommentoisi tätä suotuisan suojelun tasoa

miten lukumäärä sitten vuosittain kasvaa koko ajan ja millä tavalla ja millä ryhmällä tätä määritellään

kysynkin arvoisalta ministeriltä miten aiotaan pitää huoli siitä että puu kuitenkin ohjautuu metsäteollisuuden jalostettavaksi toki polttoon mutta että pidetään huoli siitä että metsäteollisuus saa kuitenkin sen oman puunsa eikä kuitupuu ohjautuisi tosiaan poltettavaksi

kiitän edellisiä puhujia ja haluan aivan lopuksi tästä todeta että toki kunnissa on erilaisia ratkaisuja mietitty ja jatkossa on varmasti myös tiettyjä raja aitoja kaadettava

on ymmärrettävä että matkustajien määrät vähenevät

erilaista yhdistelmäkutsuliikennettä on jo tällä hetkellä hyvin paljon käytössä mutta tiettyjä raja aitoja vielä on että tavallaan liian usein ajetaan liian vajailla autoilla

mutta joka tapauksessa tämä ongelma on polttava mitä tulee näitten ammatillisen keskiasteen ja lukioiden opiskelijoitten koulumatkoihin

ei voi olla oikein että asuinpaikka ratkaisee sen onko mahdollisuus kouluttautua kun on kuitenkin kyse keskiasteen opiskelusta

taimela käytti puheenvuoroaan tosiaan tämä joukkoliikenteen alasajo on nostanut perusopetuksen koulukuljetusten kustannuksia erittäin voimakkaasti eri puolilla suomea

tässä on tavallaan ja oikeasti siirretty hyvin suuresti kustannuksia valtiolta kunnille myös tässä asiassa

väyläverkon rahoitus ei ole kohentunut ollenkaan ja niin kuin meille tuolla todettiin valiokunnassa se on tälläkin hetkellä ja näillä määrärahoilla tyydyttävässä kunnossa

varsinkin harvaanasutulta alueelta tulevana toivoisi että tätä määrärahaa kohdennettaisiin myös maakuntiin eikä vain suuriin kaupunkeihin

arvoisa puhemies

kuten ed

nepponen totesi vapaaehtoinen suojelu on edistynyt erittäin hyvin tuolla saimalla ja mikä vielä todettava niin osakaskuntien edustajat suorittavat valvontaa

viime kesäkuussa tehtiin nämä valtavat joukkoliikenteen bussivuorojen supistukset ja todettiin tuolta ministeriön puolelta että sama on jatkumassa ensi vuonna on etsittävä uusia keinoja

jos tällaiseen yliampuvaan pakkolakiin mennään niin uskon että valvonta jää yksinomaan metsähallitukselle

mielestäni päätäntävallan näissä kalastusasioissa pitäisi olla kalastusalueilla ja kysynkin ministeriltä mihin tällaista lakia tarvitaan

henkilökohtaisesti uskon että tämä vapaaehtoinen suojelu etenee ja tätä tietä päästään hyviin tuloksiin

näissä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että kiinteistöveron nosto vähentää paineita tuloverotuksen korottamiseen

tätä samaa ontuvaa perustetta käytettiin myös omassa kunnassani kun kaupunginhallituksen keskustan ja kokoomuksen luottamushenkilöt esittävät kiinteistöverojen nostamista omassa kotikunnassani

näissä puheenvuoroissa on todettu se että tosiaan kunnan luottamushenkilöt joutuvat tekemään tämän niin sanotun likaisen työn

toisaalta on muistettava se että kiinteistöveron kohdalla kuntalaisen maksukykyä tietyissä tapauksissa ei ollenkaan huomioida

on tosiaan henkilöitä jotka omistavat sen omakotitalon tai asutaanpa sitten vaikka vuokra asunnossa ja vuokrissa maksetaan tätä kiinteistöveroa ja todella nämä henkilöt joilla tulotaso on varsin alhainen varsinkin jos maapohja ja